laittoiko oikeusministeriö tai hallitus tällaisen ehdon käräjille että tämä selitys on pakko hyväksyä muuten emme ratifioi ja jos laittoi niin onko tämä aito yhteisymmärrys asiasta

on selvää että valtiontalouden ollessa tiukalla näitten petokorvausten korottaminen on hankalaa on hankala löytää ne rahat siihen

eli ei enää riitä tämä niin sanottu lappalaisperuste vaan on pitänyt lisäksi näyttää että nimenomaan sukusiteittensä kautta on saamelaiskulttuurin omaksunut

isona kuvana kun katsoo tuota hallituksen budjettiesitystä tulee väistämättä mieleen että raju keskittämispolitiikka jatkuu kansallista kilpailukykyä heikennetään ja valtion velkaantuminen jatkuu erittäin voimakkaana ja valitettavasti hallituksella ei näytä olevan mitään uskottavaa suunnitelmaa millä velkaantuminen pysäytetään tämän hallituskauden aika

mutta helppo lääkehän tähän olisi se että ryhtyisimme muuttamaan meidän petopolitiikkaamme nopeasti niin että nytkin valmistelussa ja lausuntokierroksella olleen ahmakannan hoitosuunnitelman mukaisesti lähtisimme poistamaan suurpetoja niin että ahmakanta samoin kuin myös karhu ja susikanta olisivat kestäviä niin että voisimme rajoittaa näitä suurpetojen aiheuttamia vahinkoja

olen siitä kyllä erittäin pahoillani että ministeri omassa puheessaan nosti jotenkin esiin että keskusta ja perussuomalaiset ovat tässä jotenkin eri linjoilla muiden kanssa

tässä tulee se ongelma että jos on sellaisten saamelaisten henkilöiden jälkeläinen jotka on suomalaistettu niin tämä pykälä mitä hallitus esittää kyllä sitten heitä syrjii

kuten varmasti kuulitte kokoomuksesta edustaja autto sosialidemokraateista edustaja ojala niemelä ja tiedän että me kaikki muutkin lapin kansanedustajat nekin jotka eivät täällä ole puhuneet tänään olemme yksimielisiä siitä mikä olisi tämän kysymyksen osalta järkevää

lisäksi myös se kriteeri että on ylläpitänyt yhteyttä saamelaiskulttuuriin on kyllä erittäin hankala kriteeri ja kaventaa kyllä tätä määritelmää

siellä ahmakannan hoitosuunnitelmassahan on esitetty kaksikin erittäin toimivaa keinoa vähentää ahmakantaa ja samalla vähentää näitä maksettavia suurpetovahinkokorvauksia

minusta tässä on kuten asiantuntijakuulemisessakin tuli esille erittäin vahvat perusteet esittää että tämä olennaisesti kaventaa tätä kriteeriä

totta kai tämä keino ja tämän keinon käyttäminen edellyttää sitä että sillä alueella mille ahmoja ollaan siirtämässä saadaan myös paikallisten asukkaiden hyväksyntä tähän toimenpiteeseen

en ymmärrä myöskään arvoisan ministerin ajatusta siitä että kun on tiedossa nämä ongelmat niin te viittaatte vain siihen että no voihan se joka ei tule hyväksyttyä tänne vaalirekisteriin aina valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen ja se sitten ratkaisee tämän

samaan aikaan me emme huomaa että mehän olemme juuri hyväksymässä sitä lainsäädäntöä jota korkein hallinto oikeus tulevaisuudessa tulisi soveltamaan

ihmisen omaisuudelle aiheutuneita ahmatuhoja on tiedossa käsittääkseni vain eräs moottorisahan varkaus jossa ahmat olivat vieneet moottorisahan metsään mutta eivät olleet edes käyntiin sitä saaneet jos hieman keventää

sen takia lainsäätäjinä meillä on nyt vastuu korkeimmalle hallinto oikeudelle joka viime kädessä päättää tämän kysymyksen jos joudutaan valittamaan että me luomme sellaisen normin oikeusohjeen tähän lakiin että se on oikeasti oikeudenmukainen kaikkia saamelaisia kohtaan

kuten arvoisa ministerikin täällä totesi hallituksen esitys pohjautuu sille yhteiselle näkemykselle joka on syntynyt kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien neuvottelun tuloksena

ja kun kysymys on viime kädessä ihmisten identiteetistä niin ei ole oikein että me lainsäätäjinä toteamme vain että ratkaiskoon korkein hallinto oikeus ihmisen identiteetin

on selvää että tällaiselle kompromissille sinänsä on annettava arvoa

minusta jo pelkästään jos ajattelemme suomen alkuperäiskansaa euroopan ainoaa alkuperäiskansaa ja sen kulttuurin säilymistä on meille suomalaisille on kunniakysymys että huolehdimme petokorvauksista mutta ennen kaikkea huolehdimme siitä että suurpedot eivät uhkaa perinteisiä elinkeinoja

sekin on tosiasia ettei nykyisen kaltainen laitesidonnainen lupamaksu ole enää tätä päivää eikä toimiva tai perusteltu ratkaisu

täällä käydyssä keskustelussa on lähdetty hyvin voimakkaasti joissakin puheenvuoroissa puolustamaan naisten oikeutta raskaudenkeskeytykseen ja on kerrottu että se asetetaan paljon suuremmalle ja korkeammalle sijalle kuin esimerkiksi omantunnonvapaus joka perustuslaissa taataan

lähtökohtaisesta positiivisesta suhtautumisesta huolimatta haluan ottaa esille pari asiaa jotka mielestäni ansaitsevat valiokuntakäsittelyssä erityistä huomiota

täällä on jo keskusteltu siitä mikä on yleisradion julkinen palvelutehtävä laajuudessaan ja sisällöltään ja minusta on hyvä sitä keskustelua edelleenkin jatkaa

on tullut sellainen kuva että nämä perusoikeudet omantunnonvapaus ja muut perusoikeudet olisivat ikään kuin ristiriidassa niin että meidän pitäisi nyt valita kumpaa oikeutta me lähdemme noudattamaan suomessa

voidaan kysyä onko kaikki se mitä yleisradion toimintaan tänä päivänä kuuluu sellaista että se tulisi rahoittaa julkisesti kerätyillä varoilla tässä tapauksessa yleisradioverolla

uskon että tällainen keskustelu auttaisi edelleen yleisradiota keskittymään vieläkin enemmän siihen ydinalueeseensa jota eivät kaupalliset toimijat pysty samalla tavalla hoitamaan

itse lähden siitä että kun perusoikeuksista puhutaan niin ei niitä ensi sijassa aseteta vastakkain vaan meidän pitää lähteä hakemaan sellainen ratkaisu että me pystymme noudattamaan kaikkia perusoikeuksia

toinen asia joka täällä on tullut jo esille aika laajasti tässä debatissa on se onko tämä yleisradiovero oikeudenmukainen silloin kun lähdetään yrityksiltä sitä keräämään

muistan hyvin muun muassa keskustelun viime kevään perustuslakivaliokunnasta kun sote päätöstä käsiteltiin jossa paljon käytettiin puheenvuoroja julkisuudessa siitä onko kuntien itsehallinto korkeampi oikeus kuin kansalaisten oikeus terveydenhuoltoon jolloin jouduimme toteamaan että ei näitä ole tarve asettaa vastakkain vaan pitää löytää sellainen ratkaisu jossa kaikki perusoikeudet toteutuvat

kuten tuossa keskustelussa itsekin totesin tämä esitetty malli asettaa yrittäjät eriarvoiseen asemaan sen perusteella minkä yritysmuodon he ovat valinneet

jos harjoittaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai avoimen yhtiön kommandiittiyhtiön kautta yritystoimintaa ei tarvitse tuota yhteisöjen maksamaa veroa maksaa mutta jos taas osakeyhtiön yritysmuodossa harjoittaa yritystoimintaa joutuisi maksamaan liikevaihtoon sidotun tai liikevaihdon perusteella laskettavan yleisradioveron

näen itse niin että tässäkin asiassa jota nyt käsittelemme kansalaisaloitteen muodossa on kyllä jos vain halutaan mahdollisuus löytää ratkaisu joka kunnioittaa kaikkia oikeuksia myös omantunnonvapautta

on monia yrittäjiä jotka teknisistä tai liiketaloudellisista syistä ovat jakaneet yritystoiminnan useaan yritykseen ja voi tulla todellakin kohtuuttomia tilanteita jos samalla perheellä on esimerkiksi kolme tai neljä osakeyhtiötä jostakin syystä ja he joutuvat maksamaan jokaisen yhtiön kautta myös tämän yleisradioveron

minusta tämän kansalaisaloitteen perustelutkin osoittavat sen että jos näin meneteltäisiin tässä ei myöskään loukattaisi kenenkään lakisääteisiä oikeuksia

sen takia koen että myös perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta tämä kansalaisaloite on hyvin perusteltu

sen takia mielestäni olisi paljon parempi tämä yhteisöveroon perustuva yritysten osuuden kerääminen ja toivon että valiokuntakäsittelyssä kun hyvin laajasti on tässäkin salissa käytetty puheenvuoroja siitä että tämä olisi järkevämpi malli otettaisiin tämä huomioon ja tehtäisiin tämmöinen hienosäätö tähän nyt esillä olevaan malliin

arvoisa puhemies

kun tätä yleisradioveroa lähdetään keräämään jos tämä esitys hyväksytään niin on selvää että tullaan myös erityisen tarkkaan seuraamaan yleisradion toimintaa tämän julkisen palvelutehtävän näkökulmasta

tämä alueellinen tarjonta ylen alueellisten yksiköiden toimivuus ja se että niille taattaisiin tulevaisuudessakin riittävät voimavarat mielestäni on asia jota tulisi meidänkin seurata ja tämä on nimenomaan sellaista julkista palvelutehtävää jonka aukkoa eivät pysty täyttämään kaupalliset toimijat

kun tuossa puheenvuorossani totesin että keskustelu euron hyödyistä ja haitoista on myös tulevaisuudessa tarpeen niin tarkoitin sitä että aidosti on seurattava mihin tämä euroalue kehittyy

voi todeta että keskusta on sitoutunut ilman muuta hallitusohjelmaan jossa todetaan että suomi on talous ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta

suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan

mutta hallitusohjelmassa lukee myös että emua ei tule kehittää sellaisen talouskoordinaation syventämisen kautta joka johtaisi yhteisvastuun laajentamiseen ja voisi sanoa että tästäkin johtuen näitten viiden presidentin raportti ei kyllä minua miellytä

meidän pitää huolehtia ei pelkästään seurata vaan huolehtia suomena siitä että euroaluetta ei kehitetä fiskaaliunionin suuntaan

arvoisa puhemies

voin hyvin yhtyä tuohon edustaja lehden edellä tekemään analyysiin siitä mikä on tällä hetkellä suomen yritystoiminnan ja talouden tila ja minkälaisia korjaustoimia tulisi tehdä jotta suomalaisten yritysten kilpailukykyä saataisiin todella parannettua ja sitä kautta mahdollisuudet investoida tänne suomeen työllistää täällä suomessa paranisivat

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että työnjakoa koulutuksessa on tehtävä ja näin lapissa on tehtykin kun on muodostettu korkeakoulukonserni jossa kaksi alueen ammattikorkeakoulua ovat karsineet päällekkäisiä koulutusohjelmia

nyt valitettavasti kun katsoo tätä hallituksen kolmatta lisätalousarviota tälle vuodelle tulee väistämättä mieleen että onko tämä nyt ensimmäinen vakava varoitus ja merkki meille siitä että todella suomalainen yritystoiminta on huonossa jamassa kun katsotaan miten yhteisöverojen tuoton ennakoidaan suorastaan romahtavan useita satoja miljoonia

tämä on erittäin huolestuttava merkki ja nyt pitäisi kyllä kiireesti lähteä miettimään isoja rakenteellisia uudistuksia joilla kilpailukykyä saataisiin parannettua

kun ministeri esitti noita lukuja lapin osalta niin pyytäisin että huomioisitte myös sen että lapin yliopisto joka sisältyy näihin lukuihin on oppilaitos joka kouluttaa myös valtakunnalliseen tarpeeseen

täytyy tunnustaa että onhan varsinaisessa ensi vuoden talousarviossa hallitus esittänyt yritystoimintaan muutamia oikeansuuntaisia kannustimia kuten t k vähennyksen ja bisnesenkelimallin verotukseen mutta tämä jälkimmäinenkin jonka mainitsin uhkaa jäädä torsoksi sen takia että se tullaan tekemään houkuttelevaksi ainoastaan luonnollisille yksityisille henkilöille eivätkä yhtiöt saa vähennystä jos ne sijoittavat alkaviin yrityksiin

siis meidän juristeistakin neljäsosa koulutetaan lapissa ja se vastaa valtakunnalliseen tarpeeseen kun taas ammattikorkeakoulut vastaavat ennen muuta paikallisen elinkeinoelämän tarpeeseen

yksi vero jonka ennustetaan jäävän selvästi pienemmäksi kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa tälle vuodelle on ollut on autoverotus

hallitushan teki tälle vuodelle merkittävän autoverouudistuksen joka naamioitiin vihreäksi uudistukseksi mutta tosiasiassa se oli fiskaalinen uudistus josta pelättiin jo silloin kun sitä käsiteltiin että tämä tulee vaikuttamaan autokauppaan ja näinhän tässä kävi

autokauppa sen jälkeen kun vero astui voimaan suorastaan romahti ja tämä näkyy aivan selvästi näistä luvuista kuten tässä lisätalousarviossa tunnustetaankin

sen jälkeen kun uusi autoveromalli astui voimaan verotulot ja kauppa ovat romahtaneet ja nyt olisi kyllä aika hallituksenkin vetää johtopäätökset

tämä malli ja uudistus ei ollut oikea

se päinvastoin vähensi valtion verotuloja eikä niitä lisännyt koska kauppa pieneni niin merkittävästi

haluan lopussa kannattaa täällä aikaisemmin edustaja hautalan esittämää määrärahan lisäystä pientä määrärahan lisäystä tulvavahinkojen korvaamiseen

arvoisa puhemies

olen kyllä erittäin pettynyt pääministerin voisi sanoa toteamukseen että kuntien tehtävien karsinnassa nostetaan nyt hallituksessa ikään kuin kädet pystyyn

kunnat ovat todella pettyneitä ja minusta tämä ei varmasti tule lisäämään sitä huonoa valtiokunta suhdetta joka on päässyt tämän ja kataisen hallituksen aikana syntymään

arvoisa puhemies

minusta tässä brexit äänestyksen jälkeen euroopan unionin on syytä myös pysähtyä miettimään sitä ovatko euroopan poliittiset päättäjät ja eurooppalaiset kansalaiset erkaantuneet toisistaan

jos ajattelee vaikka näitä niin sanottuja viiden presidentin esityksiä fiskaaliunionista ja niin edelleen minulla on sellainen tunne että tähän ei ole kansalaisten tukea täällä euroopan unionin jäsenmaissa ja sen takia nyt on syytä pysähtyä myös euroopassa miettimään mihin suuntaan unionia kehitetään

olemme unionin jäsenmaa meillä ei ole suunnitteilla kansanäänestystä ja suomi on rakentava voima euroopan unionissa

nyt kun euroopan unionia kehitetään suomen on syytä olla rakentamassa unionia ja miettiä myös suomen etua siellä eikä lähteä horjuttamaan niitä rakenteita

toinen kysymys jonka haluan tehdä liittyy siihen kun nyt ollaan kiristämässä tätä pykälää ollaan aivan selvästi kiristämässä sitä ketkä voivat päästä saamelaiskäräjävaaliluetteloon ja samaan aikaan meillä on ollut juuri hakeutuminen sinne luetteloon ja olemme saaneet tietoja siitä että meillä on useita henkilöitä joita ei ole hyväksytty vaaliluetteloon ilman mitään objektiivista perustetta

arvoisa puhemies

nyt kun näitä isoja poliisilaitoksia on muodostettu niin on ymmärrettävää että poliisipäälliköillä on erityisen kovat paineet keskittää niitä resursseja siellä missä tapahtumia on

pidättekö arvoisa ministeri tällaista oikeana käyttäytymisenä että ilman perusteellisia kriteereitä ei hyväksytä henkilöitä saamelaiskäräjävaaliluetteloon

onko ministeriöllä mahdollisuus puuttua jotenkin tai vaikuttaa siihen että ne poliisin voimavarat eivät entisestään keskittyisi etteivät nämä toimintavalmiusajat kasvaisi nykyisestään vielä näillä harva alueilla

arvoisa puhemies

viikko viikon perään kuulemme ikäviä valitettavia irtisanomisilmoituksia ja tietoja siitä että yrityksissä satoja henkilöitä pahimmassa tapauksessa toista tuhatta henkeä on vähennystarve kun yhteistoimintaneuvotteluja käynnistetään

se on iso kysymys jota varmasti jokainen puolue täällä miettii mutta olen huolestunut siitä että pääministeri stubb pari päivää sitten puheessaan totesi että nyt päätökset on tehty ja voimme keskittyä vaaleihin

kun tässä nyt paikalla on asuntoministeri ja käsitellään tätä maankäyttö ja rakennuslakia niin haluaisin kyllä kysyä kun aika monesti törmää siihen ongelmaan että meillä on paljon erittäin hyviä maa alueita joissa voitaisiin rakentaa mutta syystä tai toisesta ne kaavat eivät etene tai jos ei alueita ole kaavoitettu niin poikkeamislupia ei saa myöntää

väistämättä meidän pitää tehdä hyvinvointiyhteiskuntaa joka sinänsä on hyvä ja se on ihan tarpeen mukaan rakennettu mutta olemme liukuneet siihen tilanteeseen että liian monessa tapauksessa työntekoa ei nähdä riittävän kannattavaksi

tähän järjestelmään tarvitaan selkeästi sellainen muutos että koskaan missään tilanteessa kenenkään ei tarvitse eikä tule edes mieleen laskea sitä kannattaako lyhytaikaista tai osa aikaista työtä ottaa vastaan vaan työnteko olisi aina kannattavaa

nythän meillä on se tilanne että ranta alueilla jos siellä ei ole ranta asemakaavaa kunta ei voi myöntää poikkeamislupaa

nythän se joudutaan hakemaan ely keskuksesta ja asia menee heti paljon monimutkaisemmaksi ja myöskään se päätöksenteko ei tapahdu silloin kovin lähellä ei ehkä tunneta ihan juuri niitä paikallisia olosuhteita parhaalla tavalla

toinen asia joka väistämättä tulee eteen jos ei tällä vaalikaudella niin varmasti seuraavalla vaalikaudella kun talous näyttää näin heikolta on että me joudumme miettimään myös sitä onko meillä kaikkeen tähän hyvään ja sinänsä tarpeelliseen varaa vai joudummeko lisäämään kansalaisten omaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan nykyistä hieman enemmän

koskaan me emme pääse täysin aukottomaan määritelmään pykälätekstissä ja sen takia meillä on olemassa nytten muun muassa tämä perustuslakivaliokunnan mietintö joka selvästi korostaa sitä itseidentifikaatiota näitten objektiivisten kriteereiden ohella

mielestäni tämmöinen demokraattisen päätöksenteon alla oleva kunta on nimenomaan oikea elin päättämään siitä saadaanko poikkeamislupa myöntää jollekin alueelle vai ei

nyt olen nähnyt monta vaalilautakunnan päätöstä joissa on perusteltu sitä että hylätään hakemus juuri tällä ryhmähyväksynnällä

näyttää siltä että tähän joudumme menemään ja joudumme varmasti keskustelemaan myös siitä tuleeko meidän joiltain osin siirtyä myös vastikkeelliseen sosiaaliturvaan nykyistä enemmän

tässä on kysymys myös meidän elinkeinojen kehittämisestä välillisesti ja vetovoimatekijästä että me voimme saada myös muuttajia paremmin alueille joissa olisi työpaikkoja jos meillä on tarjota vetovoimaisia rakennuspaikkoja

arvoisa puhemies

nyt tämä hallituksen esittämä muotoilu vahvistaisi siis lakiin tämän ryhmähyväksynnän ja sallisi siis sen että ilman mitään objektiivisia kriteereitä ja huolimatta henkilön itseidentifikaatiosta laissa vahvistettaisiin että saamelaiskäräjät voi jatkaa sitä toimintaa joka kyllä loukkaa mielestäni ihmisoikeuksia

sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja edustaja backman täällä puheessaan sanoi että älkää kuitenkaan vastustako tätä lapsivähennyksen leikkausta sillä että se kohdistuu väärin

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että oli erittäin suuri ilo kuunnella ministeri tiilikaisen puheenvuoroa jossa hän luotti lähidemokratiaan ja paikalliseen päätöksentekoon

kun täällä kahteenkin otteeseen puheenvuoroissa vähättelitte sitä että perustettavan metsätalousosakeyhtiön kotipaikaksi tulee rovaniemi niin joutuu melkein kysymään että miltähän paikkakunnalta te olette kotoisin ai niin rovaniemeltä siis

tästä huolimatta vastustan juuri tällä perusteella sitä

täällä nimittäin on käytetty monia poikkeaviakin puheenvuoroja joissa on suorastaan pelätty mitä kaikkea kauheata tapahtuukaan jos kunnille annetaan vapautta toimia

minulla on tuttavaperhe jossa toinen puoliso on keskituloinen ja tienaa juuri ja juuri sen verran että hän ei saa tätä lapsivähennystä ollenkaan

itse kyllä luottaisin siihen että kyllä siellä kunnissa ja ihmisiä lähellä tiedetään ne paikalliset olosuhteet ja osataan tehdä päätöksiä

eli ihmettelen sitä että tämäkään ei kelpaa

jos me ajattelemme vaikka tätä kaavojen vahvistamista niin kyllähän ne ovat ihan samat normit ja lait jotka ohjaavat sitä maakuntakaavan laatimista jatkossakin vaikka se vahvistaminen ympäristöministeriöltä poistettaisiinkin

hän saa opintotuen mutta opintotulovähennys verotuksessa on juuri sen verran että hänelle ei tule verotettavaa tuloa eikä hänkään voi hyödyntää tätä lapsivähennystä

kannattaisi nyt miettiä millä tavalla me saisimme tätäkin näkökulmaa korostettua koska metsähallituksen hallinnoimista maa alueista kaksi kolmasosaa sijaitsee lapissa

meidän kaavoitusprosessimme kaiken kaikkiaanhan on erittäin osallistava ja meillä on siitä todella kuten täällä on käytetty puheenvuoroja valitusmahdollisuuksiakin jotka ovat mielestäni jo osittain menneet liian pitkälle

minusta on erittäin arvokas ja hieno asia että maa ja metsätalousvaliokunta tällä tavalla huomioi tämän näkökulman että nyt perustettavan puukauppaa harjoittavan yhtiön kotipaikka tulee tänne

eihän tämä lapsivähennys ole ollenkaan oikeudenmukainen ja oikeudenmukaisesti kohdistuva ja sen takia on erittäin valitettavaa että tässä tilanteessa jossa hallituksen toimenpiteiden kohteen pitäisi olla suomen voisi sanoa yhteiskuntajärjestelmän ja hyvinvointiyhteiskunnan isomman remontin tekeminen niin että me saamme tämän suomen nostettua ylös nyt täällä eduskunnassa riidellään tällaisista voisi sanoa summaltaan pienistä mutta lapsiperheitä kohtaan erittäin epäoikeudenmukaisista lapsivähennyksistä ja lapsilisäleikkauksista jotka olisi voitu muutenkin korvata ja samat säästöt saada muutenkin aikaan niin että emme kurita lapsiperheitä muita talouksia enempää

totta kai samaan hengenvetoon pitää sanoa että eihän tämä kotipaikka ole tietenkään valtavan suurimerkityksellinen mutta sillä on symboliarvoa ja se voi johtaa minusta erittäin hyvään ja positiiviseen kehitykseen tähänkin suuntaan

kuten debatissakin kävi ilmi tämän lain käsittelyn yhteydessä on julkisessa keskustelussa esitetty hämmentävän paljon väitteitä jotka eivät perustu millään lailla tähän lakiin tai hallituksen esitykseen

jos se pitäisi paikkansa minäkin voisin allekirjoittaa sen adressin mutta voi sanoa niinkin että osaa kansalaisista on varmasti harhautettu väärällä tiedolla allekirjoittamaan tämä adressi

ollaan perustamassa vain yhtiö joka tulee harjoittamaan puukauppaa

ja metsähallituksen toiminnalle on äärimmäisen tärkeää että tässä esityksessä tullaan säilyttämään yksi yhtenäinen metsähallitus vaikka samaan aikaan voin sanoa tietenkin niinkin että olisin henkilökohtaisesti toivonut että tässä yhteydessä olisi menty hieman pitemmälle yhtenäisen johtamisjärjestelmän saamiseksi metsähallitukseen

valitettavasti edelleen on niin että kun siellä missä metsähallituksella on suuri rooli maanomistajana tapahtuu merkittäviä elinkeinohankkeita tai muita hankkeita niin metsähallitukselta voi jatkossakin tulla niin kuin tänä päivänä kaksi aivan erisisältöistä lausuntoa siitä hankkeesta

tämä ei tietenkään ole toivottavaa ja paras mahdollinen olotila mutta voin todeta että tämänkin kanssa olemme voineet elää ja elämme varmasti tulevaisuudessakin

kun näissä puheenvuoroissa edustaja mustajärvi nosti esille että keskusta ei kunnioita paikallisten ihmisten oikeuksia niin on aivan pakko nostaa tämä esille ja kysyä

onko joku paikallisten oikeus jota tämä hallituksen esitys loukkaa tai tulee vähentämään

ymmärrän että pohjois suomen ihmisille on valtavan tärkeää vapaan metsästysoikeuden säilyminen valtion mailla ja esimerkiksi tähän ei tässä laissa puututa millään tavalla

lisäksi täällä perustetaan saamelaiskuntiin alueellisia neuvottelukuntia jotka itse asiassa parantavat alueen ihmisten vaikutusmahdollisuuksia maankäytön osalta

täällä edustaja halmeenpää on todennut että tämä ei paranna saamelaisten oikeuksia mutta ei tämä kyllä heikennäkään niitä

ja sekin on pakko todeta ääneen että asiantuntijakuulemisessa on kauttaaltaan tullut palautetta myös saamelaiskäräjiltä että metsähallitus jos joku on hoitanut suomessa erinomaisella tasolla meidän alkuperäiskansaan liittyvät kysymykset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tätä hallituksen esitystä on käsitelty ja olen itsekin perehtynyt tähän ja kuunnellut tätä keskustelua täällä niin on tullut mieleen sellainenkin vanha sanonta että paras on hyvän pahin vihollinen

oleellista on että operatiivisessa työssä eli kentällä poliisien määrä on riittävä ja nyt pyritäänkin pitämään se vähintään entisellään eikä pelkästään niin että niitä on riittävästi suurissa kaupungeissa ja keskuksissa vaan myös harva alueilla

tällä viittaan sellaiseen argumentaatiovirheeseen jossa on lähdetty kaatamaan koko lakia sillä että perustetaan metsähallituksen alaisuuteen osakeyhtiö mutta samaan aikaan on unohdettu perustella sitä mikä olisi vaihtoehto tai millä tavalla se vaihtoehto olisi parempi kuin nyt esitetty vaihtoehto

harva alueista puheen ollen keskustelussa on ollut viime kuukausina tämän pora iii prosessin aikana myös kodinturvajoukkojen perustaminen suomeen ja vaikka tämä hallituksen esitys ei sinänsä mitään konkreettista esitystä tästä sisälläkään haluan omalta osaltani ottaa asiaan kantaa

minusta voi sanoa että suomalaisten suomen luonnon tai lapin ihmistenkään näkökulmasta tämä hallituksen esitys ei tuo mitään dramaattista heikennystä mihinkään suuntaan

nimittäin poliisiylijohtaja paatero on esittänyt että suomeen perustettaisiin kodinturvajoukot erityisesti haja asutusalueille jonne poliisin tuleminen kestää keskimääräistä kauemmin

meille on äärimmäisen tärkeää se että me voimme nauttia meidän luonnonvaroista mutta myös se että me voimme yhteensovittaa meidän maankäytön intressejä niin että me samalla hyödynnämme sitä matkailussa mutta myös kestävällä tavalla muissa elinkeinoissa niin metsätaloudessa perinteisissä elinkeinoissa kuin energiatoiminnassa

ensinnäkin voimankäytön ja muun toiminnan oikeuksien osalta se olisi kyllä erittäin ongelmallista ja toiseksi kun mallia on katsottu englannista eihän suomessa maaseutu tai haja asutusalue ole samalla tavalla rakentunut pienistä kylistä vaan meillä on aika hajallaan meidän asutus ja ei siellä samantyyppistä järjestelmää pystytä millään rakentamaan